ranskan uusi sosialistipresidentti francois hollande on asettunut tukemaan eurobondeja

puuttuukohan minulta mielikuvitusta kun en keksi mitä pienen kunnan asukas säästää noutaessaan kuntaliitoksen jälkeen tarvitsemansa palvelut entistä kauempaa

kesäkuuta sanomalehti nykypäivä kertoi seuraavaa

on melkoinen epäkohta että hallituksen harjoittaman politiikan seurauksena kansalainen joka on nuoruudessaan rakentanut omakotitalonsa kuntakeskukseen siinä uskossa että vanhuudenpäivillään voi kävellä lähikauppaan ruokaostoksille huomaakin olevansa yhtäkkiä kylmilleen jätetyn kunnantalon takana

aloitteleva hallitus sitoutuu pääministeri kataisen hallituksen yhdessä oppositiopuolueiden kanssa tekemään linjaukseen jonka mukaisesti suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perusteellinen sosiaali ja terveyspalvelu uudistus

se tarkoittaisi yhteisvastuuta euroopan veloista aivan kuten eurobondit ainoastaan ekpn kautta

kansallisella ja sote alueiden ohjauksella varmistetaan että uudistukselle asetettu tavoite kestävyysvajeen supistamisesta saavutetaan

kelpaa siellä sitten kansalaisen heristellä nyrkkiään toisella kädellään rollaattorin sarvesta kiinni pitäen kun kuntaministeri tulee kymmenen vuoden päästä vierailulle tarkkailemaan kuntaliitosohjelman

arvoisa puhemies

toivottavaa on kuitenkin ettei kaikkia valtiontalouden säästöjä tehdä sosiaali ja terveydenhuoltoa alas ajamalla

tämän jälkeen on vuorossa eurooppalainen pankkiunioni

eduskunnan arvovalta on koetuksella ja kansallisvaltion oikeutta päättää omista asioistaan halutaan eurolaput silmillä rajoittaa ja siirtää brysseliin

työurien kesto ei ole kiinni ylärajasta vaan siitä että useimmat ihmiset eivät ole työkykyisiä saavuttaakseen edes nykyistä eläkeikää

arvoisa puhemies

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta ehdotetaan muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annettua lakia

uusien työpaikkojen syntyminen elinkeinorakenteen murroksessa hävinneiden tilalle edellyttää elinkeinorakenteen uusiutumista ja panostuksia koulutukseen ja osaamiseen

vanhuspalvelulain mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisin perustein tai asiakas ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla

lopuksi siteeraan vielä välikysymyksessämme olevaa timo soinin sanomaa

siksi hallituksen tulisi suunnata yritysrahoituksestaan entistä suurempi osa pienyrityksiin joilla on markkinakelpoisia tuotteita tai jo pitkälle kehitetty tuoteidea jolle on markkinoilla selvää kysyntää jopa kansainvälisesti

lisäksi edellytettäisiin että kunta on selvittänyt mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluilla ennen hoidon ja huolenpidon toteuttamista pitkäaikaisena laitoshoitona

olemme surullisia pelkäämme pahinta emmekä näe hallituksessa ketään jolla olisi rohkeutta pysäyttää tämä hulluus

aiemmin rahoitus on suuntautunut liiaksi jo tunnettuihin suuryrityksiin joissa yritys ja innovaatiotuilla ei ole saatu huomattavaa tuottavuuslisää ja kasvavaa kilpailukykyä kansainvälistyville markkinoille

nyt on sen aika

samanaikaisesti meneillään oleva sote uudistus tuo toteutuessaan lisää haasteita siihen mitkä ovat jatkossa pienten kuntien mahdollisuudet vaikuttaa vanhusten ja terveydenhuollon kulukehitykseen ja siihen minkälaisia palveluja on tarjolla vanhustenhoitoon

omaishoitajien laajeneva joukko hallitukselta on päässyt kokonaan unohtumaan

verohelpotusten kaavailuissa olisikin pitänyt säätää omaishoitajien palkkiot kokonaan verovapaiksi koska niiden taso on kovin alhainen yleensä mpärivuorokautiseen hoitovastuuseen verrattuna

iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta

mahdollisesta verovapaudesta huolimatta omaishoitajien palkkioista pitää kertyä omaishoitajille eläkettä jotta he aikanaan saavat eläkettä eikä heidän toimeentulonsa vaarannu omaishoitajuuden takia

nykyisessä laissa asetetaan kunnalle velvollisuuksia huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin tukemisen ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali ja terveyspalveluiden saannin edellytyksistä

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on että kasvavasta iäkkäiden ja palvelua tarvitsevien määrästä yhä suurempi osa käyttää sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluja kuten kotihoitoa ja omaishoidon tukea ja yhä pienempi osa on pitkäaikaisessa laitoshoidossa

pääministerin uskottavuudelle ei ole eduksi että hänen suurimmat tavoitteensa näyttävät keskittyneen ainoastaan oman puolueen tavoitteiden pikaiseen toteuttamiseen

toistaiseksi vielä käyttöön ottamattoman windfall veron poistaminen on erinomainen osoitus perussuomalaisten pitkäaikaisen tavoitteen toteutumisesta

yksi tavoite on omaishoidon lisääminen

jotta tähän päästäisiin pitäisi myös omaishoidon tukea kehittää ja omaishoitajien lomapäiviä ja loma aikoja lisätä

arvoisa puhemies

cleantech on viime aikoina ollut tulevan tuottavuuden taikasana johon niin useat vannovat

myös maksimaalinen kotipalvelu ja ambulanssirumbat kotoa päivystykseen ja takaisin kotiin ovat yhteiskunnalle ja vanhuksille kalliita

cleantechin soveltaminen ja siihen liittyvä tuotekehitys vaativat koulutusta osaamista ja onnistunutta kansainvälistä kauppaa

aikaa voi kulua kymmeniä vuosia ennen kuin siitä on valtiontalouden menojen kattamiseen

mitkä ovat tästä kunnille ja valtiolle aiheutuvat kulut onko ne otettu huomioon tätä lakiesitystä laadittaessa ja vastaavatko nämä arviot todellisuutta

tilalle pitää ehdottomasti pyrkiä luomaan kodinomaisia ryhmähoitokoteja joissa vanhuksilla on myös seuraa ja tukea toisistaan hoitohenkilökunnan lisäksi

liikunta hyvä lihaskunto monipuolinen ravitsemus ja tasapainoinen sosiaalinen elämä ovat myös ikäihmisillä terveyttä edistäviä tekijöitä

siksi subjektiivinen oikeus laitoshoitopaikkaan tulee säilyttää pelkotilojen ja yksinäisyyden välttämiseksi

arvoisa puhemies

hallituksen tulisikin lisätä omaishoitajille tukea koska yhä enemmän omaisten hoitoa pyritään siirtämään lasten ja puolisoiden hoidettavaksi jotta hoitopaikkoja vapautuu

kun poliisikoulutusta ollaan nyt päivittämässä ammattikorkeakoulutasoiseksi ehdotan että eduskunta edellyttää koulutuksen järjestäjältä että poliisin perustutkinto opiskelijoille opetetaan nykyistä huomattavasti enemmän ensiaputaitoja jotta he toimessaan kykenisivät nykyistä huomattavasti paremmin toimimaan esimerkiksi liikenneonnettomuustilanteissa sekä muissa kriisitilanteissa ja kykenevät antamaan tarvittaessa hätäensiapua

edustaja puumalan välikysymys eriarvoistuminen ja pienituloisten toimeentulo on erittäin ajankohtainen

kyllä nyt on jo korkea aika kiinnittää huomio työttömyyden ja siitä johtuvan köyhien määrän kasvuun yhteiskunnassamme

viime kuukausina työttömyyden kasvu on ollut voimakasta sekä työttömien määrässä että työttömyyden hoitamiseen tarvittavien tukirahojen määrässä

ministeri kuvasti tätä hallituksen nuorisontyöllistämishanketta ihan hyvin

epäselväksi jäi itselleni kuinka pitkä se nuoren työllistyminen siinä hankkeessa on kun en sitä etukäteen ole mistään kuullut

pääministeri stubb sanoi tänään että jos hallituksella olisi keinot niin ilmeisesti asiat olisivat jo kunnossa

voin helposti sanoa että nyt on paljon pahempi tilanne koska suomen liityttyä euhun ja euroon olemme menettäneet keinot ja luvat oman maan työttömyyden hoitoon

tässä eivät auta fantastiset selfiet hallituksen on ryhdyttävä viimeinkin toimimaan kansan parhaaksi

kun tarjouskilpailun voittaa toisessa eu maassa kirjoilla oleva yritys niin se voi tuoda työvoimankin tullessaan ja kotimaiset työttömät ovat edelleen kuntien ja valtion harteilla

rahan työntäminen elvytyshankkeisiin ei auta

tässä on karu totuus että ulkomailla kirjoilla olevan ulkomaista työvoimaa käyttävän yrityksen tehdessä työt verorahatkin jäävät saamatta ja kunnat ja valtio saavat aloittaa seuraavan projektin lainarahalla

perussuomalaisten kasvu työllisyys vero energia hyvinvointi ja turvallisuuspaketit nostaisivat työllisyysasteemme ja yleisen kehityksen muiden pohjoismaiden tasolle

he tulevat kyllä mielellään meille töihin kun meillä entisenä hyvinvointivaltiona on korkeampi palkkataso kuin monissa heikommissa eu maissa

me tarvitsemme uusia päätöksiä että voimme vuosittain antaa eulle lisää köyttä kun he vaativat meitä maksamaan sitä ja tätä

missä on hallituksen palkkatukijärjestelmä

vähäosaisten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseksi tulisi kolmannelle sektorille luoda työntekoon kannustavia työ ja kuntoutuspaikkoja

arvoisa puhemies

ehdotan että lakiehdotus hylätään

nyt on tehtävä isänmaallista talouspolitiikkaa

arvoisa puhemies

leikkaukset on aloitettava vähämerkityksellisimmistä kohteista

ei voi olla perusteltua että oma kansa kärsii typerästä talouspolitiikasta kun muualla tanssitaan salsaa ja cha cha chata veronmaksajiemme varoilla

herra puhemies

käsiteltävänä oleva välikysymys sosiaali ja terveyspalvelujen turvaamisesta on hyvin ajankohtainen kun hallitus on piinannut kuntia kuntarakenneuudistuksella

esimerkiksi sairaalahanskoja kulunee suomessa päivittäin liki miljoona paria ja tuontikäsineiden laadussa on ollut puutteita

hallituksen kannattaisikin arvioida voitaisiinko suomeen perustaa yhtiö joka valmistaisi tarvittavat sairaalakäsineet

perusterveydenhuolto on kriisissä

väestö ikääntyy syrjäseudun terveyskeskuksia pyöritetään keikkalääkäreillä kovaan hintaan ja raskailla hoivaosastoilla henkilökunta uupuu

herra puhemies

hallituksessa ja kunnissa ei tänä päivänä ymmärretä että omaishoitajan työpanos on rahavaikeuksissa rypevälle valtiolle ja talousvaikeuksien kanssa taistelevalle kunnalle voimavara

omaishoitaja säästää kunnalle ja valtiolle rahaa huolehtimalla vanhuksesta jonka hoito pitäisi muussa tapauksessa järjestää kalliisti yhteiskunnan varoilla

ei makseta edes pienintä hoitotukea jos omainen on sairastunut kesken vuotta ja kunnan määrärahat on käytetty jo tältä vuodelta loppuun

myös omassa kotikunnassani marttilassa kuuluivat taas kerran varat loppuneen eikä kunnanhallituksella ole ollut mitään kiirettä osoittaa lisää rahaa omaishoitoon

näiden kuntakentän sosiaali ja terveydenhoidon juupaseipäs keskustelujen sijaan kunnissa kaivataan lisää rahaa hoitohenkilökunnan palkkaukseen perehdyttämiseen ja koulutukseen

valmistuville lääkäreille tulisi säätää muutaman vuoden terveyskeskuspalvelujakso ennen siirtymistä monikansallisten lääkäriketjujen palvelukseen jotta kunnat pystyvät kehittämään terveydenhuoltoaan